edustaja turuselle haluaisin todeta että kyllähän se keskeinen ero keskustan ja hallituksen mallissa on se että hallitus on erikoissairaanhoidon viemässä kuntiin

arvoisa puhemies

osana tätä yleisradioveropakettia on myös yleisradiolain muuttaminen ja tässä muutosprosessissa erityisesti perustuslakivaliokunta käsitteli myös tätä julkisen palvelun tehtävän arviointikysymystä onko ehkä jollakin kolmannella taholla intressi tätä arviointia lähteä oikeudellisesti arvioimaan myöhemmin esimerkiksi valituksen kautta

jo kansainvälinen vertailu ja tutkimus osoittavat että meillä on kerta kaikkiaan aivan mahdotonta saada aikaan sen kokoisia kuntia jotka pystyisivät hoitamaan erikoissairaanhoidon

meillä suomessa on aivan mahdotonta saada tämänkokoisia kuntia ja sen takia se perusfundamentti että erikoissairaanhoito vietäisiin kuntien tehtäväksi on täysin väärä ja epäonnistunut ja sen takia tämä koko hanke näyttää nyt epäonnistuvan

mielestäni on järkevä linja se että kun ajatellaan mikä kaiken kaikkiaan jatkossa onkaan sitten yleisradion julkisen palvelun tehtävää niin tämä ratkaisu pitää tehdä poliittisesti koska tämä on kuitenkin tietyllä tavalla poliittista arviointia ei niinkään oikeudellista arviointia

kun tämä laki yleisradioverosta tuli tänne eduskuntaan lähetekeskusteluun niin itseäni tässä häiritsi aika lailla yksi asia ja se oli nimenomaan yrityksiä ja erityisesti siellä yhteisöjä koskeva veromalli

sain siitä myös palautetta kentältä erittäin voimakkaasti

meillä on monia pienyrittäjiä joilla on useita yrityksiä ja he kokivat että nämä yritykset eivät sinänsä käytä yleisradion palveluita vaan ne luonnolliset henkilöt jotka näitä omistavat ja tämmöiselle perheyrityskokonaisuudellekin saattoi tulla parinkin tuhannen euron yleisradioveromaksu tällä alkuperäisellä mallilla

sen takia olen erittäin tyytyväinen että nyt sitten valiokuntakäsittelyssä löydettiin tähän oikeudenmukaisempi ratkaisu ja se malli joka nyt on syntynyt on mielestäni tilanteeseen nähden erinomainen

siinä aivan pienet yritykset vaikka ne ovat yhteisömuotoisia osakeyhtiöitä eivät maksa yleisradioveroa mutta sitten kun voitto kasvaa nimenomaan voitto eli tämä ei ole enää liikevaihtoon sidonnainen vaan tulokseen sidonnainen maksetaan tietty prosentti siitä voitosta ja se ei kuitenkaan nouse kohtuuttoman suureksi myös suurissakaan yrityksissä

toivon arvoisa puhemies vilpittömästi että yleisradio menestyy tulevaisuudessakin ja että suomalaiset voivat olla ylpeitä tästä kansallisesta instituutiosta

sen takia me nimenomaan haluamme että on tämä kotikunta eli tämä lähidemokratia toimii koska kansanvaltahan on sitä että päätetään lähellä olevista asioista ja jos meillä on suuret kunnat asiat etääntyvät niin kauas että se ei ole enää lähidemokratiaa

meillä täällä eduskunnassa oli vastikään pari viikkoa sitten laadukas seminaari jossa maan johtavat perustuslakiasiantuntijat ottivat kantaa kuntauudistukseen

aiheena oli kuntauudistus ja perustuslaki ja nämä perustuslakiasiantuntijat ottivat nimenomaan tämän demokratianäkökulman esille ja he totesivat tässä seminaarissa että perustuslain rakennekin lähtee siitä että on olemassa valtion ja kuntien välissä maakuntataso ja muun muassa professori tuori totesi että tämä isäntäkuntamalli mitä hallitus ajaa on demokratian näkökulmasta kaikista huonoin malli

maakuntamalli olisi hyvä demokratian näkökulmasta varsinkin jos siinä luotaisiin vielä omat maakuntavaalit

mutta on turha peittää tämän vakuuskeskustelun alle se että tämän hallituksen aikana suomen valtion vastuut ovat moninkertaistuneet verrattuna viime hallitukseen

arvoisa puhemies

me haluamme vastustaa sitä kehitystä johon hallitus on parhaillaan suomea viemässä mukaan että pala palalta niin kuin meetvurstitekniikassa pala palalta itsemääräämisoikeuttamme viedään ja taloudellista riippumattomuutta ja sitoudumme yhtä suurempiin yhteisvastuihin näillä mekanismeilla kun niitä lähdetään kasvattamaan

tätä linjaahan tuki myös se arvoisan pääministerin toiminta tänään täällä debatissa että hän ei vastannut keskustan puheenjohtajalle edustaja sipilälle siihen kysymykseen onko jotain rajaa hallituksella että tämän yli ei voida mennä suomen sitoumuksissa

arvoisa puhemies

osana tätä kehyspakettia hallitus päätti luopua jo aikaisemmin sovitusta turpeen veron korotuksesta ja täytyy tunnustaa että tämä päätös oli kyllä viisas jos otetaan huomioon se mitä viime vuosina on tapahtunut energiasektorilla

olemme valitettavasti joutuneet tilanteeseen että kivihiilen käyttö on kasvanut ennätyslukemiin ja jos me aiomme jollakin tavalla pysäyttää tämän kivihiilen käytön kasvun niin ainoa tapa on tehdä toimenpiteitä itse

nimenomaan energiasektori on se jossa ei voi mennä kyllä euroopan unionin päätösten taakse vaan nämä seuraukset mistä me nytten kärsimme johtuvat puhtaasti kotimaisista toimenpiteistä

arvoisa puhemies

itä ja pohjois suomessa missä on käytössä eun aluekehitysrahoja voidaan saada niistä myös hyvää vipuvoimaa elinkeinoelämän ja työpaikkojen synnyttämiseksi

tästä pitää antaa siis kiitos hallitukselle

mutta samaan hengenvetoon joutuu toteamaan että nykytilannettahan tämä ei yhtään paranna vaan tässähän peruttiin vain niitä turpeen veron korotuksia jotka olisivat tulleet ensi vuonna voimaan

täällä keskustelussa käytiin läpi myös niitä tavallaan esteitä ja tulppia joita on uusille investoinneille ja työpaikkojen syntymiselle ja edustaja sipilä muun muassa otti esille yhden tämän lupapolitiikan ja hieman ihmettelin että se ei saanut oikein vastakaikua täällä salissa

nimittäin se on yksi merkittävä asia joka meidän pitäisi hoitaa että me lupaisimme suomalaiselle elinkeinoelämälle suomalaisille yrityksille että meidän lupaprosessejamme nopeutetaan niin että esimerkiksi viimeistään vuoden kuluessa siitä kun lupahakemus pannaan se tulee käsiteltyä

täällä on käyty nyt erinomaista lähetekeskustelua valiokuntakäsittelyä varten tästä metsähallitus laista

arvoisa puhemies

pääministeri ihan äsken savon sanomien jutussa kirjoitti että hän on valmis ottamaan seuraavan askeleen kohti syvempää integraatiota

varmasti se auttaa myös valiokuntakäsittelyä että me saimme täältä selkeitä viestejä ministeriltä ja se viesti oli myös se että kun tässä laissa on joitakin asioita jotka vielä puhuttavat ja joita halutaan parantaa niin valiokuntakäsittelyssä sille on myös mahdollisuus

ja kun täällä tänään valtiovarainministeri urpilainen totesi aika huolestuttavastikin että hänenkään mielestä euroopan mailla ei ole yhteistä näkemystä siitä mihin eurooppa on menossa ja mihin pitäisi mennä niin tämä on aika huolestuttavaa

nimittäin juuri tällaisessa tilanteessa jossa ei ole yhteistä näkemystä voi käydä aivan vaivihkaa niin että menemme juuri hivuttaen kohti semmoista päämäärää ja semmoista tilannetta johon ei olisikaan jos tämä iso kuva hahmotettaisiin haluttu mennä

kun edustajat karimäki ja mikkonen täällä ovat ottaneet esille sen että tämä saamelaiskulttuurin heikentämispykälä pitäisi ottaa sen takia että uhkana on että saamelaisalueella jotenkin näitä metsähallituksen hallinnoimia maita käytettäisiin enenevässä määrin metsätalouteen tai johonkin muuhun joka rasittaisi poronhoitoa niin minusta nämä pelot eivät ole kovin suuria sen takia että sillä alueella itse asiassa on hirveän paljon suojelualuetta ja toiseksi ei siellä utsjoella kasvakaan niitä puita kovin paljon joita voitaisiin metsätalouteen käyttää

pitäisi nähdä tämä iso kuva mihin eurooppa on menossa ja sellainen kuva pitäisi olla meidän hallituksella mutta valitettavasti on tullut semmoinen kuva että se kuva iso kuva puuttuu nyt mihin me olemme menossa euroopassa

arvoisa puhemies

se että näitä erilaisia intressejä mitä maankäyttöön liittyy pystyttäisiin delegoimaan metsätalous oyn paikallisille toimijoille niin että he pystyvät siellä kun ovat paikan päällä hoitamaan nämä kysymykset aivan samalla tavalla kuin tänä päivänäkin ne on hoidettu

toinen keskeinen juttu joka meitä lapissa on puhuttanut ja epäilyttänyt tässä laissa ja joka kaipaa nyt tarkastelua ja parantamista on se että pitäisi varmistaa tämän lain käsittelyaikana se tavoite mikä on hallitusohjelmaankin kirjattu että meillä on metsähallitus organisaatiossa yhtenäinen johtamisjärjestelmä ja selkeä johtaminen niin että tiedetään mikä on metsähallituksen linja ja ei kävisi niin mikä minusta on erittäin epätoivottava tilanne että kun meillä on erilaisia hankkeita niin niihin tulee metsähallitus organisaatiolta kaksi eri kannanottoa ja pahimmassa tapauksessa niistä valitetaan hallinto oikeuteen

kuntaministeri virkkusen mukaan normiohjauksen väljentäminen aloitettaisiin kokeiluna sellaisissa kunnissa jotka tekevät kuntaliitoksia

pääministeri kataisen hallitusohjelmassa luki että hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne

arvoisa puhemies

haluaisinkin kysyä

onko tämä uudistus edelleen hallituksen tavoitteena stubbin hallituksen tavoitteena ja aikooko hallitus tuoda eduskuntaan tähän kuntarakennelakiin liittyvän erillisen voimaanpanolain jolla toteutetaan sitten nuo loput pykälät saatetaan ne voimaan

kyllä se ideaali tilanne on se että organisaatiota ja johtamisjärjestelmää saadaan selkeytettyä siten että metsähallituksessa on yksi johtaja pääjohtaja joka vastaa siitä mikä on metsähallituksen kanta soveltaen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sovittaen yhteen niitä erilaisia intressejä mitä liittyy tähän maankäyttöön

eduskuntakäsittelyn yhteydessä annettiin ymmärtää että nyt puheena olevan kuntarakennelakiesityksen yhteydessä annetaan samaan aikaan myös sosiaali ja terveydenhuollon uudistamista koskeva lakiesitys

tämä on kyllä meidän tavoitteemme että nämä merkittävät yhteiskunnalliset hankkeet eivät sitä kautta venyisi että valtion viranomaiset valittavat toisten valtion viranomaisten antamista lausunnoista eteenpäin

kuntauudistus on kokonaisuus jonka keskeisiä elementtejä ovat kuntarakennelaki kuntien valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän uudistus kuntalain kokonaisuudistus sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki metropoliratkaisu ja kuntien tehtävien arviointi

se täytyy sanoa tästä pitkästä prosessista joka on lähtenyt todella vuosien varrelta että ollaan tultu siihen pisteeseen että nyt meillä on täällä hallituksen esitys käsittelyssä ja voi sanoa että vaikka tässä on ollut vaikea tämä prosessi ja monia epäilyjä siihen liittyy niin matkan varrella kyllä on tapahtunut parannuksia johtamisjärjestelmää on pyritty selkeyttämään yhteiskunnallisia velvoitteita ja paikallista puhevaltaa on pyritty korostamaan

näiden kaikkien tulee tukea toisiaan ja varmistaa tulevaisuuden kannalta riittävän vahvat ja elinvoimaiset kunnat

uudistus valmistellaan aikataulullisesti siten että kokonaisuuden pääpiirteet ovat tiedossa ensi keväänä rakennelain astuessa voimaan

vielä kuitenkin toivoisin että laajan kuulemisen jälkeen näitä kysymyksiä avoimesti valiokuntakäsittelyssä katsottaisiin ja siltä osin kuin on mahdollista vielä selkeyttää sitä tehtäisiin

se on aivan selvää että me kukaan emme halua että valtion maat karkaisivat meidän määräysvaltamme ulkopuolelle mikä vaikeuttaisi muun muassa metsästysnäkökulmiakin tuolla pohjoisessa

hallitusohjelman mukaisesti sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö sovitetaan yhteen kuntarakenneuudistuksen kanssa niin sisällöllisesti kuin aikataulullisestikin ja sen johdosta näitä prosesseja nyt rinnakkain viedään koska se on kuntien kannalta erittäin tärkeä tieto myös se arvio siitä miten ne tulevaisuudessa järjestävät koko alueellaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ja näitä viedään yhtä jalkaa eteenpäin

arvoisa puhemies

nyt tiedämme että kuntauudistuksen sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksia ollaan säätämässä hyvin eritahtisina mihin valtioneuvoston oikeuskansleri on puuttunut

olen saanut erittäin huolestuttavia voisi sanoa hätähuutoja tuomioistuinlaitoksen sisältä joissa on kerrottu kuinka jutut viipyvät ja henkilöstö väsyy ja työn laatu tätä kautta kärsii

osa tuomareista näkee jo painajaisunia oikeuskanslerista

edellä olevan perusteella voidaan jo kysyä mihin hallituksella on enää kiire varsinkin kun muiden uudistusten valmistelu kangertelee pahasti

uskotteko te että tuo oikeudenhuollon uudistamisohjelma toteutuessaan riittää takaamaan riittävän nopeat oikeudenkäynnit vai tulisiko jonkun verran henkilöstöresursseja myös ohjata lisää alioikeuksiin jotta saataisiin padottua myös sitä kautta muutoksenhakutulvaa ylempiin oikeusasteisiin

vielä hallitusohjelmassaan hallitus korosti kuntauudistuksen tärkeyttä pääkaupunkiseudun metropolialueella sen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi

hallitus moitti keskeyttämäänsä edellistä kunta ja palvelurakenneuudistusta siitä että sen aikana suurilla kaupunkiseuduilla ei ollut tapahtunut riittävästi kuntaliitoksia

arvoisa puhemies

minusta tämä hallituksen esitys rahankeräyslain muuttamiseksi on tarpeellinen mutta vielä tarpeellisempaa olisi aika pikaisesti valmistella rahankeräyslain kokonaisuudistus

kehyskuntien liittämisestä keskuskaupunkeihin hallituspuolueet eivät enää puhu juuri mitään

todella kuten täällä on joissakin puheenvuoroissa todettu ja aikaisemmassa saman asian lähetekeskustelussa tuotu esille tämä nykyinen laki on kyllä aikansa elänyt ja hyvin kaavamainen

tässä on myös se ongelma että käytännössä tämän lain soveltaminen on aiheuttanut paljon tulkintaongelmia niin että hyvinkin järkevissä hankkeissa hyvissä tarkoituksissa vaikka olisi saatu rahankeräyslupa on aivan vahingossa saatettu rikkoa lakia se kun on sen verran tiukka ja tulkinnanvarainen että itse luvansaaja ei välttämättä ole tiennyt mitä kaikkea tässä pitäisi tehdäkään

mutta toisaalta on sitten huomioitava se että rahankeräys ei voi olla ihan villiä ja että siihen liittyvät lieveilmiöt joita on ollut kyllä rikollistakin toimintaa pitää pystyä kitkemään pois

mutta näkisin että siirtyminen luvanvaraisuudesta ilmoituksenvaraisuuteen olisi järkevää ja se olisi tätä päivää

toinen asia joka on selvästi tarpeen muuttaa nyt kun tätä kokonaisuudistusta kenties lähdetään

että silloin kun rahankeräyksiä tekemään on se että nykyinen laki vaatii että yhteisöllä joka lähtee rahankeräystä harjoittamaan pitää olla vakiintunut toimintaa sillä ne yhteisölle joka tätä harjoittaa ja toiminta

käytännössä se on viivästyttänyt monia erittäin hyviä yleishyödyllisiä hankkeita jotka ovat olleet puhtaasti yleishyödyllisiä mutta jotka on vasta pantu alulle kun lakia on tulkittu niin että toiminta ei ole vielä vakiintunut eikä voida keräyslupaa antaa

ministerin huoli vaihtotaseen negatiivisuudesta on erittäin aiheellinen ja paljoltihan se johtuu myös siitä että me tuomme kalliita energiahyödykkeitä suomeen

nyt sitten osittain myös hallituksen vääristä päätöksistä kotimaisen energian kannattavuus kuten täällä on erittäin hyviä puheenvuoroja käytetty siitä on heikentynyt suhteessa tuontienergiaan ja tuontipolttoaineisiin

nyt tässä keskustelussa edustaja matikainen kallström ehdotti että vaikka tiedämme että tilanne on kansakuntamme ja kansantaloutemme kannalta järjetön nostamme kädet tavallaan pystyyn ja laitamme pään pensaaseen

minusta tämä ei ole vastuullista politiikkaa

tiedän että te arvoisa elinkeinoministeri olette käynyt maakunnassa ja saanut merkittävää perustietoa siitä että keskeiset isot bioenergiahankkeet ovat nyt seis

siksi haluan kysyä aiotteko te tehdä joitakin muutoksia energiapolitiikkaan jotta saataisiin kotimaiset energialähteet kannattavammiksi

arvoisa puhemies

voin moneltakin osin yhtyä tuossa edellä edustaja rajamäen käyttämään puheenvuoroon etenkin siihen mikä koskee näitä eurobondeja ja toisaalta eduskunnan budjettivallasta kiinni pitämistä

olen erittäin tyytyväinen että sosialidemokraatitkin ovat ottaneet tässä tiukan linjan ja myös puolustavat sitä että me emme voi siirtyä määräenemmistöpäätöksiin

mutta arvoisa puhemies suomen talous ja yrityksiemme menestyminen riippuu paljolti koko euroopan talouden kehityksestä

euroopan päämiesten neuvotteluissa sovittiin euromaille tiukemmasta talouskontrollista ja siirtymisestä joustavampaan päätöksentekoon

maksajia olisivat kuitenkin kaikki euromaat omalla osuudellaan

sopimus sinänsä voidaan hyväksyä rikkomatta perustuslakia mutta hyväksyminen vaatii käsittääkseni kahden kolmasosan enemmistön

näyttää nimittäin siltä että meiltä löytyy sellaisiakin poliittisia päättäjiä jotka ovat hakemalla hakemassa ikään kuin aukkoa siihen että voitaisiin siirtää päätöksentekoa euroopan tasolle määräenemmistöllä tehtäväksi

toki perustuslakia tulkitsemalla saattaa tällaisiakin mahdollisuuksia löytyä mutta viime kädessä kuten sanoin kysymys on poliittisesta ratkaisusta ei perustuslakikysymyksestä halutaanko antaa määräenemmistöä euroopan maille vai halutaanko pitää suomessa päätöksentekoa

ehdotetut muutokset tarkoittaisivat että suomelle voisi tulla miljardiluokan lasku maksettavaksi vaikka emme siinä nimenomaisessa tapauksessa olisikaan päättämässä siitä tai edes vaikuttamassa tosiasiassa millään tavalla siihen päätökseen

siis määräenemmistöpäätöksiin siirtyminen olisi suomen kannalta erittäin haitallista ja kohtalokasta ja voisi vaarantaa pahimmassa tapauksessa kansalaistemme hyvinvoinnin

tämä ei voi kuitenkaan tarkoittaa keskeisen vallan luovuttamista maamme ulkopuolelle

perustuslakia on tulevaisuudessakin tarkoin noudatettava

eduskunnan vallasta päättää talousarviosta eli valtiomme tuloista ja menoista on pidettävä tiukasti kiinni

vaikka ponnisteluja euron pelastamiseksi tulee jatkaa kuten täällä on monesti todettu jo puheenvuoroissa ei sitä tule tehdä hinnalla millä hyvänsä

arvoisa puhemies

olemme liukumassa ikään kuin vahingossa kohti tiivistyvää liittovaltiota

viime kädessä perustuslakikaan ei meitä pelasta jos meiltä poliitikoilta ei löydy viisautta

tätä tosiasiaa eivät muuta miksikään ne täällä debatissakin kuullut puheenvuorot joissa pyritään selittämään että kyllä sitten syksyllä budjettiriihessä tulee joitakin murusia myös muualle suomeen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tuossa valtakunnallisessa laajakaistahankkeessa joka on meneillään lapin osalta tilanne on siinä mielessä haastava että meillä on alueita joille ei ole saatu yhtään kaupallisen operaattorin tarjousta

tämä edustuskulujen verovähennysoikeushan poistettiin tämän vuoden alusta ja seuraukset ovat olleet etenkin lapin tunturikeskuksissa erittäin huonot työllisyyden ja matkailuelinkeinojen myynnin näkökulmasta

kysynkin arvoisa ministeri tarvitaanko tähän tilanteeseen jotain lisätoimenpiteitä jotta tämä hanke saataisiin maaliin kaikilta osin ja jos tarvitaan niin mitä

toki voidaan niinkin sanoa että lapsivähennys voidaan kohdistaa aika hyvin jos se oikealla tavalla valmistellaan mutta olen erittäin huolissani siitä että kun puhutaan että vain pienituloisiin lapsiperheisiin tulee lapsivähennys niin teknisesti tämän rakentaminen saattaa tulla erittäin hankalaksi koska ajatuksena lienee se että vähennys tehtäisiin valtionverotukseen ja aivan pienituloisethan eivät valtionveroa maksakaan

sitten tärkeämpi näkökulma on vielä se että eivät itse asiassa pelkästään pienituloiset lapsiperheet ole taloudellisissa vaikeuksissa tänä päivänä vaan myös ne lapsiperheet jotka ovat keskituloisia

erityisesti siellä keskituloisissa lapsiperheissä monilapsiset perheet ja yhden tulonsaajan perheet ovat erittäin hankalassa taloudellisessa tilanteessa tänä päivänä

en malta tässä puheenvuoroni alussa olla palaamatta äsken täällä salissa käytyyn debattiin joka päättyi siihen että perussuomalaisten edustaja mattila peräänkuulutti että pitäisi käydä keskustelua erilaisista malleista liittyen tähän sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämiseen

kaikki hallituksen päättämät säästötoimenpiteet kohdistuvat sinänsä yhtä lailla lapsiperheisiin ja voi sanoa monelta osin erityisesti lapsiperheisiin niin kuin muihinkin talouksiin

ja nämä perheet jotka sinänsä pyrkivät työllään elättämään perheensä ja ovat ehkä tuloluokassaan sillä tasolla että maksavat täydet päivähoitomaksut ja eivät saa yhteiskunnan tukia ovat joutuneet aika tiukkaan tilanteeseen

se on erittäin toimiva malli siitä on hyviä kokemuksia mutta kun kuuntelee näitä puheenvuoroja niin täytyy kyllä siinä mielessä edustaja mattilaa kannattaa että varmasti perussuomalaisten kannattaisi keskuudessaan käydä keskustelua eri malleista koska tulee sellainen kuva väistämättä että heillä on jokaisella edustajalla oma mallinsa

arvoisa puhemies

kunnissa ehkä päällimmäinen huoli tai mietinnän kohde on tällä hetkellä se mitä kaikkea tuo sote uudistus tuleekaan sitten tarkoittamaan kunnille

sen takia lapsivähennys jos ja kun sitä nyt lähdetään voimaan saattamaan pitäisi suunnitella niin että se tulisi kattamaan myös keskituloiset lapsiperheet ja siinä huomioitaisiin asia niin että monilapsiset perheet saisivat luonnollisesti vähentää enemmän kuin yksi tai kaksilapsiset perheet

mutta samalla monessa kunnassa mietitään todella sitä mitä tämä kuntarakennelaki tulee käytännössä tarkoittamaan ja astuvatko ne velvoitteet todella voimaan

sen takia haluaisin uudistaa äsken esittämäni kysymyksen

mutta arvoisa puhemies keväällä hallitus linjasi että sairaanhoitopiirit lakkautetaan ja erikoissairaanhoito siirretään pääosin kuntiin

arvoisa puhemies

lähes kaikilla alueilla tämä on täysin kestämätön ajatus suomessa

hallitushan toteaa ohjelmassaan että ilon yleissopimus ratifioidaan syksyn aikana edellyttäen että hallituksessa on saavutettu saamelaismääritelmästä yhteisymmärrys

vaikeutenamme on ollut jo pitkään että väestöpohjamme on monilla alueilla tälläkin hetkellä pienehkö kaikkien erikoisalojen päivystyksen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen

onko tämmöinen laki tulossa vielä tämän hallituksen aikana vai ei

kirjaus on lappilaisten ja voisi sanoa saamelaistenkin näkökulmasta siinä mielessä outo että ratifioinnin edellytyksenä on hallituksen sisäinen sopu ei se että saamelaismääritelmä olisi asiasisällön kannalta järkevä ja hyväksyttävä

arvoisa puhemies

hallitus on epäonnistumassa oman ohjelmansa päätavoitteissa tasapainottaa suomen talous ja pysäyttää julkisen talouden velkaantuminen